arvoisa puhemies

on aivan totta niin kuin edustaja zyskowicz sanoi ettei ole mitään keinoja että me kaikki ehdokkaat olisimme täysin tasavertaisessa asemassa kun me lähdemme vaaleihin ja annoitte siitä varsin hyviä esimerkkejä

nämä ovat kaksi eri asiaa ja onneksi valiokunta yhdyn myös kiitoksiin otti tämän vakavasti käsitteli sen laajasti laati mietinnön ja antoi hyvän ja arvokkaan esimerkin siitä millä arvokkuudella meidän kuuluu kansalaisten aloitteita käsitellä

mutta tällä hetkellähän laki on kuitenkin järkevä siinä mielessä että yksittäisen kappaleen lataaminen ei ole rangaistavaa mutta suurimääräinen jakaminen johtaa hyvitysvelvollisuuteen

se että me nyt saamme investointisuojasta julkisen kuulemisen ja asiakirjoja yhteiskunnalliseen julkiseen keskusteluun on eurooppalaisen aktiivisen kansalaisjärjestön vaatimusten lopputulos ei neuvottelijoiden halu

mutta onhan se aivan selvä että kampanjakatto on yksi asia millä me voimme edistää sitä että ihmiset ja ehdokkaat ovat tasavertaisessa yhdenvertaisessa asemassa siinä lähtölaukauksessa kun lähdetään vaaleihin

sen takia tervehdin ilolla kun hallitusohjelma tunnusti ja tunnisti tämän pääkaupunkiseudun asumisongelman ja kirjasi että tulee pyrkiä kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäämiseen

helsinkiä rakennetaan hyvien joukkoliikenneyhteyksien väliin olemassa olevien raiteiden varrelle pyritään massoittamaan mahdollisimman paljon asuntorakentamista jotta sen kautta tulisi tarpeeksi ihmisiä jotta meillä olisi mahdollisuus tarjota kaikki tarvittavat palvelut niin koulut terveydenhuollot kuin julkinen liikenne

miksi ihmeessä me emme kannattaisi sitä keinoa niistä kaikista minkä me voimme toteuttaa koska on niin monia joita edustaja zyskowicz ansiokkaasti luetteli joihin me emme voi vaikuttaa

myöskin tämän lainsäädännön pitää tehdä tekijänoikeuksien puolustamisesta oikeutettua koska nyt tämä keskustelu on niin poteroitunutta mikä tämän kansalaisaloitteen kohdalla on nähty ja poteroitunut keskustelu kuten tiedetään ei ole hedelmällistä

juuri tästä mietinnöstä edustaja östman ja näistä asiantuntijalausunnoista käy ilmi että tarkastuksissa on käynyt ilmi valtavasti epäkohtia juuri niitä joita te luettelitte aktivistien epäreiluin keinoin tuoneen taktikoiden esiin

missä menee teidän mielestänne se raja missä investointisuoja astuu sille päätöksenteolle jossa meillä on mahdollista suomessa tehdä demokraattisia kansallisia itsenäisiä päätöksiä

kun nytten syntyy asuntoja sattumanvaraisesti poikkeuksen kautta sinne tänne ulkopuolelle sen kaupunkirakenteen joka on suunniteltu ekologisista ja sosiaalisista näkökulmista niin se aiheuttaa hiilijalanjäljen kasvua siten että ihmisiä asutetaan paikkoihin jotka eivät ole hyvän julkisen liikenteen päässä

ryhmärakentamiselle voi soveltua niin korjattava vanha kiinteistö kuin uudisrakennus mutta me tarvitsemme kuitenkin toimenpideohjelman jolla pystymme auttamaan kuntia ohjaamaan ryhmärakentajat ja potentiaaliset kiinteistöt ja tontit yhteen

kannatan aloitteen hyväksymistä

vattenfall näkee että saksa on velvollinen heille korvauksiin koska he ovat sijoittaneet saksalaiseen ydinvoimaan ja saksa on tehnyt demokraattisen poliittisen päätöksen luopua ydinvoimasta

se riippuu jokaisen omasta tulotasosta mutta yksi tapa tarkastella sitä mikä on kohtuuhintaista asumista on se kuinka iso osa ihmisen tuloista menee asumiseen

minä en pysty katsomaan asiaa niin että jos eduskunta tai valiokunta ei päädy kannattamaan aloitteen esitystä se tarkoittaisi sitä että me emme ole ottaneet sitä vakavasti tai käsitelleet sitä vakavasti

on aivan totta että kasvattamalla asuntotuotannon määrää me pystymme vaikuttamaan kysyntään ja tarjontaan ja sitä kautta sen vaikutuksiin hintakehityksissä

mutta siitä olen tynkkysen kanssa samaa mieltä että nyt pitäisi kyllä miettiä kun meillä alkaa olemaan kokemusta muutamista kansalaisaloitteista sitä että kävisimme läpi nämä prosessit kun niitä on käsitelty ja katsoisimme mitä me olemme niistä oppineet mihin meidän pitää kiinnittää huomiota tarvitaanko uutta ohjeistusta pitääkö jopa lakia muuttaa

mutta tämä ongelma on se että tämä ei poistu pelkästään määrää lisäämällä jos ne neliöhinnat eli se laatu pysyvät samana ja se miten me saamme niitä kohtuuhintaisia tuottajia lisää markkinoille

hallitusohjelmassa on kuitenkin kirjattu viisaasti että on sovittu ohjelmasta ryhmärakentamisen sekä muiden uusien asumiskonseptien edistämiseksi

mutta kansalaisaloitteen voisi olla järkevämpää olla voimassa x määrä aikaa siitä kun se on jätetty eduskuntaan kuin olla sidottu raukeamisen suhteen vaalikausiin

mikä tässä on tilanne ja miten ministeriössä edistetään uusien asumiskonseptien kehittymistä ja pääsemistä mukaan markkinoille

mitä pidän hyvänä tässä on se että uskon tämän houkuttavan uusia toimijoita alalle ja tämä voisi tuoda semmoista tervehdyttämistä koko sille markkinalle ja sen kautta myös hintakehitykselle

tämä toisi meille vaihtelua rakentajien suhteen ja minä uskon että se toisi vauhtia myös puurakentamiseen mistä edustaja virolaisen esitti huolensa ja tätä kautta saisimme vaihtelua sekä hintoihin että laatuun

yksi iso ongelma helsingin kannalta vahvasti kovaa vauhtia kasvavan kaupungin kannalta on haaste segregaatiosta eli eri asuinalueiden eriytymisestä toisistansa

me olemme helsingissä päättäneet vastata siihen haasteeseen siten että olemme päättäneet tietyn asuntotuotantojakauman jonka tulee toteutua ympäri kaupungin kaikilla alueilla kun kaupunki rakentaa uutta

arvoisa puhemies

otetaan esimerkkinä kettu

tämä on mielestäni asian ytimessä

mutta tärkeintä tässä keskustelussa olisi pohtia sitä miten me saamme näille yrittäjille työn ja toimeentulon taattua tulevaisuudessa

eli mikä on se siirtymäaika mitkä ovat ne keinot mitkä ovat ne tuet joilla me voimme varmistaa näille nyt aivan laillista elinkeinoa harjoittaville turkisyrittäjille siirtymän johonkin toiseen elinkeinoon joka mahdollistaisi heidän toimeentulonsa jatkossa

arvoisa puhemies

perussuomalaisille kotimaisuus on aivan varmasti tärkeä arvo mutta meidän pitää muistaa että energiapolitiikka on samanaikaisesti myös ilmastopolitiikkaa joten kyllä päästötavoitteiden täytyy olla koko ajan mukana

myös tässä ministeri vapaavuoren johtamassa parlamentaarisessa energia ja ilmastokomiteassa olemme keskustelleet cleantechistä sen mahdollisuuksista mutta myös siellä se on meillä toiveen mahdollisuuden ajatuksen tasolla

puhumme joka viikko tässä salissa siitä että vienti ei vedä me tarvitsemme lisää tuotteita meidän tarvitsee paremmin osata jalostaa meidän osaamistamme uusiksi vientituotteiksi ja sitä kautta saada työllisyyttä

arvoisa puhemies

me näemme vasemmistoliitossa lähimmäisenrakkauden semmoisena solidaarisuutena että me lupaamme huolehtia niistä jotka ovat meitä heikommassa asemassa

sillä ei voida varmistaa että meillä on mitään varoja laittaa kehitysapuun koska se johtaa pahimmillaan jonkunlaiseen söpöysäänestykseen missä me mittamme sitä että me tuemme sitä tahoa joka herättää meissä eniten empatiaa

kun te vastustatte maahanmuuttoa niin looginen seuraus olisi se että te vaatisitte tehokkaampaa parempaa ja suurempaa kehitysapubudjettia

arvoisa rouva puhemies

minä luulen että meistä monet viittaavat tässä nyt siihen samaan tutkimukseen joka ehkä yllätti monet siitä että vaikka olisi tiivistä kaupunkirakentamista se ei itsessänsä yksilön hiilijalanjälkeä alenna

mutta jos me sitten mietimme että me saamme läpi ratkaisuja jotka edistävät ilmastonmuutoksen vastaista työtä jotka vähentävät meidän hiilijalanjälkeämme niin kyllä sillä on merkitystä saammeko me puoli miljoonaa kuntalaista tekemään sen kerralla vai sata kuntalaista tekemään sen kerralla

arvoisa puhemies

ja tämä muutos tulee meillä helsingissä vaikeuttamaan sitä eriytymiskehitystä sitä että rakennetaan hajalleen koska me haluamme ihmiset hyvien raideyhteyksien päähän hyvien palveluiden ääreen emmekä sinne tänne esimerkiksi alueelle joka nyt on kaavoitettu toimistoalueeksi

tasa arvoisessa avioliittolaissa on kyse nimensä mukaisesti tasa arvosta

mietin että tässä perussuomalaisten mallissa jossa me saisimme järjestää nenäpäivän joka päivä johon jotkut perussuomalaisten valtuutetut esimerkiksi eivät halunneet osallistua me emme ikinä voi tietää kuinka paljon rahaa me saamme kasaan vuodessa

arvoisa puhemies

edustaja heikkilä puhui täällä huoltansa siitä että tässä tilanteessa nuori voi mennä nettiin ladata yhden kappaleen näin syyllistyä rikokseen saada siitä tuomion seurauksia

me emme voi tätä tietää me emme pysty suunnittelemaan sitä toimintaa juuri niin että se olisi vaikuttavampaa koska se voi vaihdella aina sen mukaan mitä satutaan keräämään

arvoisa puhemies

on pakko sanoa että ministeri kiurun puheenvuorosta jäi sellainen kuva että leikkaamalla koulutuksen taso ja saatavuus paranee

nämä ovat kaksi aivan eri asiaa jotka menevät meillä julkisessa keskustelussa hirveän usein sekaisin ja se on itse asiassa hyvin vakava väärinkäsitys koska se vie koko keskustelun raiteiltaan

kansalaisaloite tasa arvoisesta avioliitosta on mahdollisuus ottaa askel kohti perustuslain jokaiselle takaamia oikeuksia taata jokaiselle mahdollisuus rakastaa ja perustaa perhe haluamansa ihmisen kanssa

niissä maissa joissa eu ja eta alueen ulkopuolisille opiskelijoille on otettu lukukausimaksut käyttöön on kansainvälisten opiskelijoiden määrä romahtanut

keskustelu on äkkiä laajentunut siihen pitäisikö lukukausimaksujen koskea myös kotimaisia opiskelijoita ja nämä yliopistot ovat joutuneet rakentamaan kalliita stipendijärjestelmiä jotta se kannattaisi

niin paljon kuin arvostan jokaisen henkilökohtaista vakaumusta ja tappelen teidän oikeudestanne olla kanssani eri mieltä niin lakeja on kyettävä säätämään tosiasioiden pohjalta